jos rakastaa eri sukupuolta olevaa ihmistä silloin avioliitto on mahdollinen

useimmat meistä tässä salissa eivät hyväksyisi sitä että koiria pidettäisiin pienissä metallihäkeissä vaikka se toisi työpaikkoja ja vientituloja aivan niin kuin edustaja halla aho on edellä todennut

en puhu tästä asiasta siksi että se olisi kokonaisuuden kannalta merkittävää koska sitä se ei ole näissä nyt käsillä olevissa hallituksen esityksissä on paljon merkittävämpiä ja suurempia kysymyksiä päätettävänä vaan puhun siitä sen takia että kysymys on periaatteellinen

olen ed

kumpula natrin kanssa samaa mieltä että erityisesti energiateollisuuden kaltaisella pääomaintensiivisellä alalla on tärkeää että on politiikkavarmuus ja tiedetään mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen minkälaisia ohjauskeinoja on luvassa

valtion talousarviota kuitenkin käsitellään vuosittain ja on olemassa pieni vaara että jos se syöttötariffin rahoitus on ikään kuin katkolla joka vuosi niin se lisää epävarmuutta ja sitä kautta investoijan riskiä markkinoilla

me pitäisimme tällaista toimintaa koirien rääkkäämisenä

me täällä eduskunnassa taantuman keskellä olemme aika ikävässä tilanteessa siinä mielessä että monien meille tärkeiden yhteiskunnallisten tavoitteiden edistäminen on kiristyneen taloustilanteen takia aika hankalaa koska ei ole osoitettavissa niitä tarvittavia lisämäärärahoja

me pitäisimme sitä tarpeettomana julmuutena joka ei olisi hyväksyttävissä suomen kaltaisessa maassa vaikka sillä voitaisiinkin saada erinäisiä hyötyjä vaikka olisi vaara että joku muu tekisi samoin

olen taipuvainen olemaan osin samaa mieltä siitä että monia isoja ratkaisuja on valmisteltu ja päätetty aika niukan ajan puitteissa ja välillä kohtuullisen niukan tiedon varassa

riski tunnetusti on markkinoille myrkkyä

jos aiemmin halusi olla rahoittamatta uskonnollisesti tunnustuksellisia hartausohjelmia se oli mahdollista jos ei katsonut televisiota eikä siksi ollut velvoitettu maksamaan myöskään tv maksua

tarkoitin vaan sitä että jos jostain yllättävästä syystä päästökaupassa tapahtuisi jotain sellaista että päästöoikeuden hinta jäisi huomattavan alhaiseksi niin silloin olisi edelleen tärkeä turvata että päästään päästötavoitteisiin ja päästöt joka tapauksessa vähenevät

no minkä takia sitten niin monet ihmiset kuitenkin ovat valmiita hyväksymään sen että juuri kettuja tai minkkejä pidetään pienissä metallihäkeissä niitten turkisten vuoksi

tietysti haluan uskoa että myös tällä budjettirahoitteisella mallilla pystytään sitoutumaan syöttötariffin riittävään rahoittamiseen myös tulevaisuudessa mutta tässä suoraan sähkönkäyttäjiltä perittävän maksun mallissa on omat eittämättömät etunsa ja sen takia toivoisin että sitä myös vielä pohditaan tulevaisuudessa

vaikka suomessa on pitkät etäisyydet iso osa automatkoista on vain muutaman kilometrin mittaisia

on tietysti ymmärrettävää että välillä tilanteet eivät ole aivan parhaita mahdollisia ja oikeusministeriö ei ole toki vastuussa muiden ministeriöiden valmistelusta mutta oikeusministerillä on tärkeä rooli lainsäädännön yleisen laadun varmistamisessa ja kehittämisessä

sen takia tätä hartausohjelmien tuottamis ja lähettämisvelvoitetta pitää perustuslain näkökulmasta tulkita mielestäni tiukemmin ja tarkemmin kuin silloin kun tämä mahdollisuus jättää tv maksu maksamatta vielä oli olemassa

niitä eläimiä joita kasvatamme turkisten takia olemme valmiit kohtelemaan huomattavasti huonommin kuin niitä eläimiä joita pidämme lemmikkeinä tai joita edes kasvatamme ruokaa varten

eli en osaa sanoa toimisiko se onko se ylipäätään edes veroteknisesti mahdollinen toteuttaa mutta ajattelin että tulevaisuuden ratkaisujen kannalta tällainen keskustelu olisi ihan terveellistä ja hyvä käydä

meillähän on esityksessä oikeastaan kahdenkin sorttisia kokorajoja

kevyen liikenteen väylät ovat autoteitä edullisempia rakentaa ja ylläpitää ja kävely ja pyöräily tuovat myös monia yhteiskunnallisia hyötyjä vähentyneinä päästöinä ja parantuneena terveydentilanteena

ministeri pekkarinen esitteli ne alarajat joita suuremmille hankkeille syöttötariffi on tarkoitettu

minusta kannattaisi harkita sitä että vaikeissa ja isoissakin asioissa voitaisiin avata se päätöksenteko nykyistä enemmän yleisölle ja kiinnostuneille

eli näen tilanteen verrannollisena siihen että julkisen palvelun määritelmässä lain tasolla todettaisiin että yleisradion pitää lähettää oikeistolaisia tai vasemmistolaisia ohjelmia tai että sen pitää lähettää poliittisesti konservatiivisia tai liberaaleja ohjelmia

vaikka nyt tehdään päätöksiä kuntarakenteesta sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden rakenteesta tai rakenteellisista uudistuksista voitaisiin harkita sitä että niitä valmisteluaineistoja ja luonnoksia julkistettaisiin jo luonnosvaiheessa jolloin kaikki voivat osallistua siihen keskusteluun

on väärin että eläimiä kohdellaan kaltoin vain sillä perusteella että niitä eläimiä kasvatetaan johonkin tiettyyn tarkoitukseen

yleisradion tehtävä on käsitellä politiikkaa mutta sen tehtävä on käsitellä sitä journalistisin perustein ei esittää minkään vakaumuksen ei minkään puolueen omaa tunnustuksellista sisältöä

suomessa on päädytty toisenlaiseen ratkaisuun vedoten muun muassa hallinnollisiin kustannuksiin ja on esitetty että jos syöttötariffia maksettaisiin hyvinkin pienen kokoluokan hankkeille niin silloin hallinnolliset kustannukset kasvaisivat kohtuuttomiksi

meidän pitää turvata kaikille eläimille edellytykset hyvinvointiin kaikille eläimille perusoikeudet kaikille eläimille mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen riippumatta siitä mihin tarkoitukseen me noita eläimiä hyödynnämme

olen itse miettinyt että jos tämän kaltainen syöttötariffi on mahdollista toteuttaa saksassa ja monissa muissakin euroopan maissa niin minkä takia ne kustannukset nimenomaan täällä suomessa olisivat erityisen suuria

tämä pätee lihantuotantoon tämä pätee turkistuotantoon tämä pätee lemmikkeihin ja kaikkiin muihin tapoihin joilla olemme eläinten kanssa tekemisissä

sen takia ajattelenkin että kun meillä kerätään kokemuksia tämän syöttötariffin toiminnasta siitä mitä se maksaa kuinka hyvin se toimii niin ehkä siinä seurannassa tulevaisuudessa voidaan sitten arvioida myös näitä kokorajoja ja miettiä onko mahdollisuutta tulevaisuudessa tarkistaa alarajoja hieman vielä vaikka alaspäinkin

minusta ne ovat yleissivistäviä ne tuovat sitä arvokasta kristillistä kulttuuria ja historiallista perintöä meidän kaikkien katsojien ja kuulijoiden käyttöön

arvoisa puhemies

jos lisäydinvoimaa ei rakenneta niin mitä sitten

mutta tämä edellyttää myös nykymuotoisen turkistarhauksen kieltämistä

viittaan vain kolmeen vuoden aikana ilmestyneeseen selvitykseen

valitettavasti häkkitarhausta on mahdotonta järjestää sillä tavalla että se ottaa eläinten perustarpeet huomioon riittävässä laajuudessa jotta se turvaa eläinten hyvinvoinnin

vihreät julkisti keväällä oman vihreän kasvun mallinsa jossa ydinvoiman sijaan sähkön tarve tulevaisuudessa katetaan energiatehokkuutta parantamalla kysyntäjoustoja lisäämällä ja lisäämällä myös uusiutuvan energian tuotantoa ja tavoitteita enemmän ja niin kuin ed

vaihtoehtoisesti voidaan toki miettiä muitakin tapoja edistää hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa pienessä kokoluokassa kuten vaikka kalifornian mallin mukainen niin sanottu nettomittarointi joka tarkoittaa sitä että sähköntuottaja tuottaa verkkoon sähköä ja sitten kuluttaa oman tarpeensa mukaan ja maksaa sähkölaskussa ainoastaan tämän tuotannon ja kulutuksen välisen erotuksen

mutta tämä oma henkilökohtainen näkemykseni se että satun pitämään hartausohjelmista ei nähdäkseni ole minulle lainsäätäjänä riittävä peruste velvoittaa kaikkia suomalaisia maksamaan omissa veroissaan uskonnollisesti tunnustuksellisten hartausohjelmien lähettämisestä

ymmärrän sen taustan minkä takia näihin nykyisiin hallituksen esityksiin on tultu

tässä on takana erittäin kivulias ja pitkä prosessi jossa on tehty kompromisseja ja ymmärrän myös että tässä tilanteessa mahdollisuus muuttaa hallituksen esityksiä on jossain määrin rajallinen

jälleen kerran suunnilleen samalla keinopaletilla mahdollista

ministeri pekkarinen on hyvin tutustunut hallituksen yksimielisesti hyväksymään ilmasto ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon jossa skenaariotarkastelun keinoin pohdittiin miten voidaan siirtyä päästöttömään energiajärjestelmään

hallituksen esityksessä on myös toisentyyppiset kokorajat jotka ministeri pekkarinen esittelypuheenvuorossaan myös mainitsi eli syöttötariffilla tuettavalle tuotannolle asetetaan tätä metsähaketta lukuun ottamatta ylärajat

siitä huolimatta pidän tärkeänä että sekä eduskunnan täysistunto että liikenne ja viestintävaliokunta että itse asiassa perustuslakivaliokunta myös paneutuisivat tähän mielestäni tärkeään periaatteelliseen kysymykseen

niille puhujille jotka tässä ovat esittäneet kritiikkiä vihreiden roolia kohtaan esittäisin vain yhden yksinkertaisen kysymyksen

itse katson että koska meillä on edessä melkoinen haaste uusiutuvan energian lisäämisessä ja kaikki se uusiutuva energia mikä käyttöön voidaan vaan kotimaisesti saada on kaikki kotiin päin ja kaikki hyvästä niin on ehkä paikallaan myös tulevien vuosien aikana miettiä ovatko nämä ylärajat aivan megawatilleen oikeaa kokoluokkaa vai voidaanko niitäkin arvioida uudelleen sitten kun kokemukset tästä syöttötariffista käytännössä karttuvat

jos vihreät ei olisi lähtenyt tähän hallitukseen tai jos vihreät olisi tästä hallituksesta pois lähtenyt kuinka monta ydinvoimalupaa olisi jäänyt esittämättä

joka tapauksessa ensiluokkainen esitys erinomaisen tärkeä meidän ilmasto ja energiapoliittisten tavoitteiden toteuttamisessa ja kiitokset tästä esityksestä hallitukselle ja ministeri pekkariselle

arvoisa puhemies

mutta kun hallitus on noin vahvasti paikalla niin rohkenen tuoda vielä yhden asian esiin siitä että kun hallitus tavoittelee työllisyyttä ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamista niin katsokaa hankoniemelle

se hyödyttää suomalaista liike elämää se hyödyttää kansalaistoimintaa ja julkista toimintaa valvovia ihmisiä se hyödyttää hallinnon tehostamista

arvoisa puhemies

nyt kuitenkin julkisuudessa on ollut sellaisia tietoja että tätä karttatiedon avaamista jarruttaa valtiovarainministeriön budjettiosaston kanta jonka mukaan tästä aiheutuisi sellaisia kustannuksia että sitä ei sovi nyt tässä tehdä

debatissa otin jo kantaa yle veroon ja monissa aiemmissa puheenvuoroissa on käsitelty muun muassa ennakkoarviointia ja erityisryhmien palveluita sen verran laajasti että en nyt paneudu niihin vaan keskityn kolmeen teemaan

ministeri urpilainen voitteko kertoa voitteko keskustella oman ministeriönne osaston kanssa voisiko tätä kantaa vielä harkita uudelleen ja näin edetä hallitusohjelman kannan toteuttamisessa julkisen tiedon avaamisesta

laissa ylen tehtäväksi on määritelty muun muassa tukea kansanvaltaa ja jokaisen osallistumismahdollisuuksia ja tuottaa luoda ja kehittää kotimaista kulttuuria

edustaja orpo edellä päätti uskovansa että ilmastolaista on aitoa hyötyä ilmastonmuutoksen torjumisessa ja ajattelin yrittää vielä avata mitä hyötyä siitä oikeasti on

nämähän ovat toki hyviä kannatettavia tavoitteita mutta niitä on kovin vaikea seurata

tähän asti ylen hallintoneuvoston kertomus on tarjonnut aika vaillinaisia välineitä eduskunnalle arvioida tavoitteiden toteutumista ja pohtia onko ylen toiminnalla tavoiteltua yhteiskunnallista vaikuttavuutta

ilmastolain ansiosta tähän saliin näihin valiokuntiin tuodaan vuosittain kertomus siitä miten päästöjen vähentämisessä on onnistuttu ja jos siinä ei ole onnistuttu mitä pitää tehdä enemmän jotta siinä tulevaisuudessa onnistutaan

tätä vaikuttavuutta pitää pystyä seuraamaan ja arvioimaan nykyistä paremmin ja siinä toki auttaa se että raportointia eduskunnalle sekä lisätään että varhennetaan jolloin pysytään paremmin ajan tasalla mutta se edellyttää myös yleisradiotoiminnan tutkimusta niin kuin liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnössäkin todetaan

ilmastopolitiikassa tulevaisuudessa lain tasolla edellytetään että kansalaiset osallistetaan päätöksentekoon että valmistelu tehdään avoimesti jotta siihen päästään vaikuttamaan varhaisessa vaiheessa

edustaja viitanen edellä esitti mielestäni aika rohkean arvion että tutkimusten mukaan korkeampi sivistystaso olisi sellaisissa maissa joissa yleisradiotoiminnalla on suuri rooli

kuntarakennetta pitää päivittää jotta saamme turvattua hyvinvointipalvelut ja niiden rahoituksen myös tulevaisuudessa

itse kun olen valmistunut joukkoviestinnän tutkimuksesta niin tuppaan ajattelemaan että hän todennäköisesti on oikeassa mutta kun liikenne ja viestintävaliokunnan asiantuntijakuulemisessa samasta asiasta tutkijoilta kysyin tutkimusnäyttöä niin en sitä saanut

arvoisa puhemies

ilmastopolitiikassa laaditaan sekä keskipitkän että pitkän aikavälin suunnitelmat ja kun keskustelee yritysten edustajien kanssa mitä he toivovat ilmastopolitiikkaan kaikkein eniten

mutta niin kuin edustaja rossi tuossa edellä totesi kyllä aika monella kuntalaisella on huoli lähipalveluiden tulevaisuudesta ja lähidemokratiasta ja siihen pitää tässä uudistuksessa toki uskottavasti vastata

näissä asioissa hallitus on täysin yhdellä linjalla

eli ensinnäkin pitäisi pystyä vertailemaan yhteiskuntia sen perusteella kuinka demokraattisia tai sivistyneitä ne ovat sitten pitäisi vertailla yleisradiotoimintaa näissä yhteiskunnissa ja vieläpä pitäisi pyrkiä osoittamaan vielä sen päälle joku kausaatio sen yleisradiotoiminnan ja saavutetun yhteiskunnan demokraattisuuden tai sivistystason välillä

yksi tapa ratkaista tätä jännitettä voisi olla se että hallitusohjelman mukaisesti rakennetaan uusia vahvoja elinvoimaisia peruskuntia joilla on merkittävä rooli palveluiden järjestämisessä mutta sitten joistakin asioista voidaan hyvinkin päättää paikallisesti

sen sijaan en kannata sitä tapaa jolla ministeri henriksson yrittää sivuuttaa edustaja kontulan mielestäni monessa suhteessa asiallisen ja perustellun kritiikin pohjalla olevaa selvitystä kohtaan

ja kun on kyse näin merkittävästä asiasta ja kun on kyse näin ristiriitoja herättävästä asiasta kun on kyse asiasta joka jakaa melkein kaikkia oppositiopuolueitakin ainakin sosialidemokraatteja ja vasemmistoliittoa niin ei kai ole ihan ihmeellistä että myös hallituksen sisällä voi olla erilaisia näkemyksiä

tämä on sattumoisin se syy minkä takia elinkeinoelämän keskusliiton sisarjärjestö isossa britanniassa on kannattanut paikallista ilmastolakia koska se uskoo että on itse asiassa elinkeinoelämän etu että ilmastopolitiikkaan saadaan enemmän ennakoitavuutta ja ilmastolaki sitä voi tuoda

tuossa vielä vuoden alkupuolella te otitte silloisen hallituksen linjoihin kantaa kysymällä miksi energiaveroja jotka ovat tasaveroja voidaan kyllä nostaa ja nyt tässä tämänpäiväisessä puheenvuorossa sen sijaan totesitte että haitta ja ympäristöveroja nostetaan hallitusohjelmassa päätetyn mukaisesti niihin voi jokainen käyttäytymisellään ja kulutustottumuksillaan vaikuttaa ja hallitusohjelma ei siis perustu tasaveroihin

olen itse lukenut sen selvityksen ja tällainen yksinkertainen yhteiskuntatieteiden maisterikin aika nopeasti näkee että siinä selvityksessä on merkittäviä ongelmia joita edustaja kontula on tänään ja aiemmin kirjoituksissaan hyvin tuonut esille

ei kaikkia päätöksiä tarvitse viedä kovinkaan isolle tasolle

ja kun tässä aiemmissa puheenvuoroissa on kannettu huolta siitä rakennetaanko nyt jotain uusia päätöksenteon tasoja ja uutta byrokratiaa uusia himmeleitä niin meillähän on nykyisellään kyllä näitä himmeleitä aika lailla

me saamme siis vuotuisen seurannan päästöjen kehityksestä ja kun huomataan että nyt ei olla tavoitellulla uralla pitää ottaa käyttöön lisätoimenpiteitä niitä samoja lisätoimenpiteitä joita edeltävässä keskustelussa muun muassa edustajat pekkarinen ja kaikkonen peräänkuuluttivat

jos tarkastellaan kuntayhtymiä maakunnilla on oma roolinsa niin päinvastoin tällainen selvempi vastuunjako eri tasoilla voisi jopa keventää byrokratiaa entiseen verrattuna

on hyvin vaikea saada erittäin vakuuttavaa näyttöä vaikkapa siitä kuinka yleistä seksikauppa on tai kuinka paljon prostituutio on vähentynyt tai lisääntynyt

on hyvä että tunnustetaan että ratkaisevaa on verotuksen kokonaisuus

ylen tehtävähän on aika laaja ja jotta siinä voidaan onnistua pitää myös palveluvalikon olla hyvin laaja

ilmastolakiin sisältyy riippumaton neuvoa antava tutkijapaneeli ilmastopaneeli joka tuo parasta ajantasaisinta tutkimustietoa ilmastopolitiikan käyttöön

arvoisa puhemies

edustaja karhu kosketteli sitä kysymystä minkä takia tyttöjen sukupuolielimiä silvotaan

perimmäinen syyhän siellä taustalla on halu kontrolloida tyttöjen ja naisten seksuaalisuutta ja itsenäisyyttä ja se tekee tästä jo itsessään kuvottavasta ja irvokkaasta rikoksesta samalla rikoksen tasa arvoa kohtaan ja rikoksen ihmisten itsemääräämisoikeutta kohtaan

mutta ylen toiminnan turvaamisen ja kehittämisen kannalta on hyvin tärkeää että mietintö aika selvästi ottaa kantaa nimenomaan laajan palvelun puolesta

eli yleisradion pitää tulevaisuudessakin voida tarjota aineistoa kaikilla eri viestinnän väylillä kaikenlaisia ohjelmatyyppejä kaikenlaisille yleisöille jos se tukee tätä ylen laajempaa yhteiskunnallista tehtävää

muutamassa puheenvuorossa käytettiin käsitettä kunniaväkivalta josta en pidä ollenkaan kahdesta syystä

ilmastolaki on osaltaan viesti muulle maailmalle